orpo puhui että yritysverotusta on sdp nostamassa että ei ole euron euroa tulossa lisää yritysverotukseen

toivon että tähän tulee muutos

kansalaiset odottavat meiltä paljon myös ulkoisesti perustuslainkin mukaan muun muassa vakaata ja arvokasta käytöstä mutta myös kykyä yhteistoimintaan ja valmiutta tehdä usein vaikeitakin päätöksiä ajallaan

anteeksi

vastaus kuivuuden ja kiloa

lämpökeskus luovuteneste lämpö uudistuksen neljäsosia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto

tämähän nimittäin eläketulovähennyksen oikaisulla voidaan tehdä ja sitä kautta noudattaa niitä periaatteita ja niitä lupauksia joita vaaleja ennen asiassa tehtiin

vielä kummallisempaa on että hallitus käyttää paljon aikaa ja energiaa sen mainostamiseen että ei voi viivytellä päätöksenteossa että on toimittava nopeasti

busek esitteli myös tilata uudistuksen nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä soittaa tutut lakiehdotukset vr helge rson toinen käsittely on päättynyt

nyt kysymyshän on siitä onko teillä rohkeutta puuttua tähän pääomatulonsaajien veroon että olisi jotain suhdetta tällä kuinka paljon työstä maksetaan veroa kuinka paljon pienistä eläkkeistä maksetaan veroa ja mitä nämä miljonäärit jotka tienaavat pelkällä pääomaomistuksella maksavat jotta tämä suomi pysyy pystyssä

nythän ei olla vielä ensi vuodessa mutta jos tämä todella menisi lävitse toivon että tämä epäoikeudenmukainen kohtelu ei mene lävitse ja toivon että tämä edustaja lindtmanin laki aloite tulee hyväksyttyä ja sitä kautta asia korjataan niin kyllä ennustan että sitten kun uudet verokortit otetaan ensi vuoden alussa käyttöön mahtaa olla helmikuussa niin tulee kyllä aika lailla kitkerää palautetta maamme puoleltatoista miljoonalta eläkeläiseltä ja sitten aletaan kysyä vaalipuheiden perään

arvoisat edustajat

ja kun koko ajan yrittää katsoa mitä hallitus tekee kilpailukyvyn parantamiseksi tässä ja nyt niin joutuu joka ikinen kerta toteamaan että ei yhtään mitään

aker ostan esimerkiksi tulosta kehtaa levytys loma tennistilan päivystyksen kolmososio puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

eduskunta hyväksyisimmassa käsittelyssä zolalta otetun lakiehdotuksesta oikeutuksen tuotekehittely on päätynyt pääosin

tosin käsittelystä ja päivystyksen kortistosta osien vaihdokset ovat tiedotus on kosovosta tavattiin ensimmäiset esittelyssä keskustelu jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sunnuntain totutun lakiehdotukset tämän kierroksen toinen käsittely johtaa usein

seuraavaksi mennään minuutin mittaisiin puheenvuoroihin mukaan lukien vastauspuheenvuorot ja ne aloittaa edustaja salolainen

valtion teknillinen tutkimuskeskus joka teki tämän selvityksen hallitukselle miten tämä vero rakennetaan sanoi sitten jälkeenpäin kun tuli kritiikkiä ettei heitä edes pyydetty ottamaan ympäristönäkökohtia huomioon

keskustelu

siihen saakka

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä zoltan täytetyn lakiehdotukset oikeutuksen toinen käsittely on päättynyt kausi on tehnyt p p

käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

osa käsittelemme ainoa

lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta

tähän keskusteluun myönnän vielä puheenvuorot edustajille mustajärvi virtanen ruohonen lerner tiilikainen ja sitten ministeri urpilainen ja sitten mentäisiin puhujalistaan

ja senkin jälkeen koko suunnitelma on rakennettu hetteikölle ikävä kyllä tai ehkä onneksi hetteikölle koska tämä pakkolakikokonaisuus puuttuisi vapaaseen sopimusoikeuteen heikentäisi työntekijöiden työehtoja ja on mielestäni kiistatta perustuslain vastaista että eduskunta ryhtyisi päättämään työehdoista sitovalla tavalla niin että estetään paremmin sopiminen

asian käsittely keskeytettiinkatos viides huhtikuuta prinssit

asia loppuun käsityöt

arvoisa puhemies

nörkeskustelua varten ystävänpäiväristuksen kuudes ensiapua myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on tuohous keskus tuo kaikki mikä on se että maa metsätalousvaliokunta perustuslakivaliokunta antoi

keskustan

ja vielä puhujalistaan

eduskunta hyväksyi ensimmäiset esittelyssä sellussa tuotetun lakiehdotukset p l kierroksen toinen käsittely on päättynyt ja se on

arvoisa puhemies

tämähän on tavattoman tärkeä lakikokonaisuus ja kertoo siitä ajattelun muutoksesta joka yhteiskunnassa on tapahtunut eli että me tunnustamme sen että ihmisten työkyky voi myös palautua ja on mahdollisuus tehdä ainakin pientä työtä vaikka olisi saanutkin työkyvyttömyyspäätöksen

tätä keskustelua varten ystävänpäivänä seitsemäs osia puun ostojen kautta sillä että hallintovaliokunta on annettava lausunto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

kokoomus täysin vastoin vaalilupauksiansa on lähtenyt tielle jolla eläkeläisten verotus tulee suhteellisesti kiristymään verrattuna palkansaajiin

luetaan äsken toimitettuja eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaaleja koskeva tasavallan presidentille

arvoisa puhemies

puhuja aitiosta vai

kun vihreät nyt jälkikäteen yrittävät pestä käsiään tästä ratkaisusta sanoisin niin että en usko että tämä ratkaisu olisi ollut mahdollista ilman niin taitavaa ministeriä kuin pekkarinen ilman keskustaa mutta ei myöskään ilman vihreiden läsnäoloa hallituksessa

olemme olleet eri mieltä siitä että a viiteensataan mieheen

palkansaajapuolihan on koko ajan ollut hyvin kriittinen joka on lievä sana siitä että tämmöisellä pakkolailla estetään sopimustoimintaa ja heikennetään työntekijöiden työehtoja

usein oppositiosta on pyrkimys katsoa ministereiden toimintaa hyvin kriittisten silmälasien lävitse

vuolanteen puheenvuoro oli erittäin tärkeä periaatteellinen puheenvuoro joka hyvin toi esille sen poliittisen jännitteen joka työelämän asioissa meillä on vallinnut

minä kuulun myös niihin hämmästyneisiin kun tällä viikolla lisäbudjetin yhteydessä samasta teemasta käytiin keskustelua kuultuani sen lyhyen keskustelun aikana kokoomuksesta kolme eri kantaa kolme eri kantaa siihen miten tämän asian pitäisi olla

tänä päivänä toimittanut puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalit vuoden kaksituhattakolmetoista valtiopäivien ajaksi että tällöin valittu puhemieheksi kansanedustaja eero heinäluoma

mutta huomaan että yhä enemmän tulee kriittisiä puheenvuoroja myös työnantajapuolelta että sielläkin ruvetaan miettimään tuleeko tästä kestävää kilpailukyvyn parantamista vai tuleeko suuri sotku

kysyin jo kevätkaudella kun tätä esitystä ensimmäistä kertaa täällä käsiteltiin miten tämä tulee kohtelemaan liikennevakuutuslain perusteella eläkkeelle joutuneita

terästeollisuuden puolella annettiin signaalia että he ovat laajentamassa tuotantoaan perustuen sähkönsaannin varmuuteen mutta mitä tekee metsäteollisuus

tähän saakka lausutun pohjalta voi ennustaa että tulee suuri sotku joten toivon vielä että tämä voisi tulla uuteen harkintaan ja muuttua tämän syksyn aikana koska todellakin nyt aletaan olemaan tilanteessa että joitain tuloksia tarvittaisiin tässä ja nyt

ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansa ei kansanedustaja rehtori pekka ravi ja toiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja rovasti anssi joutsenlahti helsingissä neljäntenä päivänä helmikuuta kaksituhattakolme tuos

te arvoisa pääministeri tässä yhteydessä leimasitte koko opposition toimintaa epäisänmaalliseksi

kun päätöksiä tehdään meille kaikille tärkeistä asioista liittyen maahanmuuttoon myös tähän lisääntyneeseen terrorismiuhkaan ja muihin tärkeisiin asioihin niin tasavallan presidentin ja hallituksen yhteinen ulko ja turvallisuuspoliittinen valiokunta on avainasemassa

onko hallituksen puolella mitään tekeillä sen suuntaan että myös metsäteollisuudessa esimerkiksi omistajaohjauksen kautta pidettäisiin siitä huolta että he käyttävät tämän signaalin todellisuudessa hyväkseen ja huolehtivat suomessa säilyvistä työpaikoista

kun keskusta oli suurin ryhmä niin ymmärsin että keskusta sai tahtonsa lävitse ettei tämä ollut oikeastaan kokoomuksen tahto mutta että kokoomuksella voima ei riittänyt asian estämiseen

kun nyt paikalla on yksi valtioneuvoston jäsen niin rohkenen kysyä onko niin että tämä laki koskee myös liikennevakuutuksen perusteella vammautuneita ja eläkkeen saaneita

sitten puhujalistaan

kirkko klikkinsä presidentti vigdiksen pihan härvelit jäävän neiti iloa pienen litteän ketju jääty paragrafina antaa momentti tikrun platini een

nyt haluaisinkin kysyä teiltä

jotta tämä järjestelmä toimii ja kaikki toimet olisivat yhdensuuntaisia tuntuisi siltä että sisäministerin pitäisi olla tämän valiokunnan jäsen jotta nämä tärkeät sisäministeriön toimialan asiat saataisiin hoidettua ja päätöksenteossa arvioitua

sitten kävikin niin että edustaja satonen joka on kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja tuli saliin ei ollut ilmeisesti kuullut tätä edustaja zyskowiczin puheenvuoroa ja käytti puheenvuoron jossa hän ilmoitti että oikeastaan tämä onkin oikea kanta

haluatteko tässä yhteydessä sanoa tästä asiasta vielä jotakin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

samaan aikaan tiedämme että itse työmarkkinajärjestöjen piirissä on tehty erittäin pitkälle meneviä mielestäni aika järkeviä ehdotuksia joilla kilpailukykyasiaan voitaisiin vaikuttaa nopeasti tässä ja nyt

eduskunta hyväksyi ensimmäisen asettelussa saloltaan partymaker

aker usa toinen käsittely on päättynyt museon

hän oli britanniaan tutustunut ja hän oli britanniassa löytänyt sellaisen mallin että oli tämmöinen työtulovähennystä muistuttava vähennys ja näin kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja sanoi että oikeastaan tämä onkin fiksua politiikkaa

percy stuartin estellä vedetyksi viidesosa on myös verottaa toiselle mutta liikenneviestintävaliokuntaan ovat peruslakivaliokunnan annettava lausunto keskustelu päättynyt tähtilippua myös vastaehdotus hyväksytään ja soveltaa liikenteelliseltä valiokuntanalle perso tivoli kun on annettu valosen

on palkansaajapuolella ilmoitettu valmius siihen että he ovat valmiita ottamaan työttömyysvakuutusmaksuissa suuremman maksuosuuden itselleen jotta työnantajaa autetaan mikä voisi tulla voimaan jo ensi vuoden alusta

ja vielä on väärin äänestäneitä

huomautan että nyt emme ole budjetin lähetekeskustelussa liikenneministeriön pääluokassa vaan käsittelemässä hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

tämä varmaan antaa aiheen seurata sitten mitä kehitysyhteistyössä tapahtuu ja mitä täällä järjestökentässä tapahtuu että ei tule korvaamattomia vaurioita

ja salissa silloin istunut kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja edustaja zyskowicz piti suunsa kiinni eikä maininnut yhtään mitään enkä tiedä ovatko nytkään ehtineet puhua kumpi kanta tässä nyt sitten on oikea

ministeri katainen asetti itselleen tämän salin ulkopuolella erittäin vaativan tavoitteen sanomalla että kokoomus turvautuu rehellisyyteen

samaten palkansaajapuolella on valmius siihen että työeläkemaksuja voitaisiin väliaikaisesti alentaa ja sitä kautta myös vaikuttaa työvoimakustannuksiin tässä ja nyt jo ensi vuonna

paitsi että politiikka on pakkoja niin kyllähän se on myös arvovalintoja ja aina on liikkumatilaa sekä säästöissä että verokohdennuksissa

kai te keskus nuorten estellä päivystyksen kuudessa asia voi myös jaosto ehdottaa toiselle talousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

toinen asia koskee sitten tätä pariisin iskua ja ranskan avunpyyntöä ja tätä eun avunantoasiaa

oliko tämä niin että kepu jyräsi tässäkin niin kuin nyt taitaa jyrätä sotessakin kantaansa lävitse vai oliko niin että oikeastaan kokoomus tätä loppujen lopuksi tavoitteli